mutta minä suunnattomasti ihmettelen sitä että sdp ei ole sitä mieltä että siinä olisi valtiovallalla jotakin roolia

minun mielestä tämän uudistuksen keskeinen osa

omaishoitajat ovat erittäin hyvä esimerkki siitä

on se että vanhaa omistusta muutetaan uuteen muotoon

keskusta on moneen kertaan tuonut esille sen että omaishoitajien palkkio pitäisi tehdä verottomaksi siirtää kelalle ja sitten kiinnittää huomio myöskin vapaapäiviin

omaishoitajat tekevät sellaista työtä joka pienentää julkisen talouden kustannuspainetta nimenomaan sieltä laitoshoidosta ja tämä pitäisi ajatella nimenomaan näin että se pienentää kuluja eikä nosta niitä kuluja

ajattelumme lähti siitä että infra oy tarvitsisi joitakin muita valtion budjettitalouden ulkopuolisia tuloja

kun fortum on nyt miettimässä verkkojen myyntiä niin yksi mahdollisuus olisi se että se olisi osa infra oytä ja sinne tulisi se tuotto mikä on aika hyvä näillä verkoilla

arvoisa puhemies

tämä keskustan lista on kustannusneutraali ei lisää velkaa

miten se rahoitettaisiin niin tässä olisi mahdollisuus tämmöiselle uudenlaiselle kansanobligaatiolle jolloin kansalaiset voisivat osallistua sen rahoitukseen

se ei lisää velkaa jos me tässä kasvurahastossa myymme jonkun valtionyhtiön omistusta ja menemme toiseen uuteen yhtiöön jossa valtiota tarvitaan enemmän omistajana

arvoisa puhemies

se on kuitenkin totta että ammatinharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotus kiristyy ja tämä kuilu kasvaa entisestään suhteessa osakeyhtiöihin

värderade talman

olisin vielä valtiovarainministeriltä halunnut kysyä